ydinenergia on välttämätön jos me haluamme kasvihuonekaasupäästöt saada kuriin ja ihmettelen millä konstilla ilman tätä ydinvoimaratkaisua tämä velvoite voitaisiin täyttää

itse uskon että tulevaisuudessa geenitekniikan käyttö jalostuksessa tulee vääjäämättä eteen jos halutaan maailman nälästä huolehtia ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tuotanto olosuhteiden muutoksiin reagoida

pidän hyvänä että aiempi epäonnistuneeksi todettu jätevesiasetus korvataan nyt selkeämmällä säätelyllä ja myös ne asiat jotka perustuslakivaliokunta on nostanut nostetaan tässä lain tasolle

toki epätietoisuudelta ja ikäviltä virhehankinnoiltakin olisi voitu välttyä jos tämä säätely olisi voitu aiemmin toteuttaa

haja asutusalueiden asukkailla on nyt uudet vaatimukset jotka ovat kohtuullisemmat ja helpommin toteutettavissa ja myös ymmärrettävissä

kolme sakokaivoa ja imeytys useimpien kohdalla riittää

tämähän on jo useimmissa kiinteistöissä toteutettu ja helpommin sitten korjattavissakin myös näitten uusien vaatimusten tasolle

tärkeää on myös että tarvittaessa kunnat pystyvät järjestämään neuvontaa jotta nämä asiat voidaan asianmukaisesti maakunnissa hoitaa

myös siirtoviemärihankkeiden osalta mietinnössä on nostettu esiin että näistä hankinnoista pitää laatia rahoitusohjelmat

tiedän että meillä pirkanmaallakin on monta merkittävää siirtoviemärihanketta vireillä ja on tärkeää tietää että niille järjestyy rahoitus ja että voidaan näitä hankkeita viedä eteenpäin ettei sitten maakunnissa tehdä turhia päällekkäisiä investointeja alueilla joille siirtoviemäri on tulossa

on alueita joilla vaaditaan ankarampia toimenpiteitä ja kunnat voivat määrätä alueista joilla tulee noudattaa näitä tiukempia vaatimuksia ympäristön pilaantumisvaaran perusteella kuten rannoilla ja pohjavesialueilla

haluan tässä yhteydessä näitten pohjavesialueitten osalta todeta kun olen tähän aiemminkin puuttunut että tältä osin meidän lainsäädäntömme ja ylipäätään säätely on puutteellista ja sitä on useissa säädöksissä

esimerkiksi pohjavesialueista ei ole laissa määritelmää eikä niiden rajaamisesta voi myöskään valittaa joten on tärkeää että pohjavesialueitten osalta meillä saadaan nämä alueitten rajaukset pikkuhiljaa ajan tasalle ja voidaan purkaa tarpeettomia varauksia

esimerkiksi kotikylälläni pohjavesialuerajaukset saatiin poistettua kun kairauksia suoritettiin ja todettiin että pohjavesialueella ei vettä löytynyt

elikkä kansalaisten oikeusturvan kannalta on tärkeää että pohjavesialueitten rajauksissa päästään asianmukaisiin rajoihin ja myös pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää että meillä todella suojellaan oikeasti tärkeitä pohjavesialueita eikä alueita joilla pohjavettä ei ole

samaten vesistöjensuojelun kannalta on tärkeää että rannoilla jätevedet saadaan käsiteltyä ja myös vesistöjen tilaa parannettua

kaiken kaikkiaan tämä lakiesitys ja tuleva asetus tulee jätevesien osalta parantamaan vesien puhtautta ja kansalaisten oikeusturvaa haja asutusalueilla ja asiat saadaan järkevästi hoidettua

tämän välikysymyksen aihe on todella tärkeä eivätkä tämän vanhustenhoidon näkymä ja kasvavat vanhusmäärät ole mikään uutinen sinänsä

ne on tiedostettu ajat sitten mutta tästä aiheesta on täällä käyty kyllä hyvää keskustelua ja uskon että monia hyviä ajatuksia on tässä myös noussut keskusteluun mukaan

tämä opposition välikysymyksessä esittämä vaatimus että hoidetaan kiireesti vanhusten laadukkaat palvelut ja niihin liittyvä lainsäädäntö ja turvataan riittävät resurssit on tietysti tärkeä mutta tässä ei ole kyllä noussut esiin mitkä nämä riittävät resurssit ovat jotta nämä laadukkaat palvelut voidaan tuottaa

voidaan varmaan toteuttaa näitä hyviä ajatuksia mitkä täällä ovat nousseet esiin huolehtia omaishoidon kannustavuudesta ja huolehtia lähimmäisistä ja käydä vanhuksia katsomassa joten tehtävää riittää muillakin konsteilla kuin pelkillä taloudellisilla resursseilla

arvoisa herra puhemies

siinä on otettu huomioon pienet vähittäis ja lähikaupat ja myös sitten erikoiskaupan toimintaedellytykset suurissa liikekeskuksissa

en ymmärrä onko hallitus tämmöiseen ryhtymässä

olisin ymmärtänyt jos tässä otsikossa olisi lukenut että hallitus on helpottamassa joidenkin hyväksyttyjen aineiden käyttöä myös pohjavesialueilla

tämähän vähentää hävikkiä ja pienentää ruuhkia

arvoisa puhemies

mutta kun sitten luin eteenpäin niin siellä todettiin että hallitusohjelmaankin kirjattu pilottihanke on saanut vauhtia keskustalaisen kansanedustajan aloitteesta kun perheen marjanviljelyä pohjavesialueiden torjunta ainerajoitukset häiritsevät

valiokunta on laajan asiantuntijakuulemisen jälkeen tehdyt syö kolme sekä kolme pientä tehnyt siihen kolmekymmentä muutosesitystä ja päätynyt sitten yksimieliseen mietintöön

en ole ollut asiassa puuhamiehenä koska itsekin kuulin aivan hiljattain valtiosihteeri lindiltä että tämmöinen hanke on tulossa ja että se on tulossa meidän alueelle

se oli minulle ihan uusi tieto

ja kun täällä kirjoituksessa todetaan että hän myöntää olleensa edistämässä pilottihanketta aktiivisesti ja että kansanedustaja ei pidä ongelmallisena sitä että tulee ajaneeksi yhteiskunnan tukea omalle sukulaiselleen niin hämmästelen koska en tällaista ole myöntänyt

suurpetojen aiheuttamat vahingot erityisesti poronhoitoalueen itärajalla ovat lisääntyneet ja jotkut paliskunnat ovat ajautuneet poronhoidon jatkamisen kannalta lähes mahdottomaan tilanteeseen

petomäärien säätelyn osalta eun määräysvalta on kohtuuttoman suuri ja aiheuttaa petovahinkojen lisäksi syrjäseutujen lapsiperheillekin petovaaran takia ylimääräisiä huolia

kysyin tänään pääsihteeriltä onko kansanedustaja jäävi hallitusohjelmaan liittyvässä asiassa

epäilen pahasti että jos siellä itärajalla jotkut paliskunnat joutuvat luopumaan poronhoidosta niin vahingot siirtyvät sitten seuraavien paliskuntien alueille

mutta asia jonka takia olen tässä ollut aktiivinen koskee paitsi valtakunnan hedelmä ja marjanviljelijöitä lisäksi hyvin laajasti kaikkia erikoisviljelijöitä koskee myös maidontuottaja viljanviljelijöitä koskee myös luomutuottajia pohjavesialueilla

ja ennen kaikkea pidän ongelmallisena sitä että vaikka meillä tänä päivänä on kunnallinen vesijohto useimmissa kunnissa jo hajavesialueillakin meillä on erinomaisia pohjavedenottamoita niin meillä on kumminkin pohjavesialueiden varauksia alueilla jotka ovat niin asutuksen maatalouden kuin elinkeinoelämänkin kannalta tärkeitä

tiedän oman kuntanikin osalta että tämä alue mistä on kyse on kunnan osayleiskaavassa ja maakuntakaavassa osoitettu erikoisviljelyyn soveltuvaksi alueeksi ja suojeltava muulta maankäytöltä

meillä on hämeenkyrössäkin monia hyviä pohjavedenottoalueita ihan hyvillä metsäisillä kankailla ja alueilla jotka eivät välttämättä sitten niinkään kilpaile muun elinkeinoelämän ja asutuksen kannalta

minusta olisi järkevää että me keskittäisimme pohjavedenottoa nimenomaan tällaisille metsäisille alueille jotka maastonsa ja pinnanmuodostuksensa kannalta soveltuvat tähän tarkoitukseen hyvin ja käyttäisimme ne hyvin varjelisimme ne pohjavedet siellä saastumiselta ja varmistaisimme kansalaisten puhtaan veden saannin näin

minusta on epätarkoituksenmukaista varata pohjavedenottoon sellaisia alueita joilla se ei ole kannattavaa ja jotka ovat sitten asutuksen taikka muun elinkeinoelämän ja maatalouden kannalta merkittäviä

ongelmana on myöskin se että näiden pohjavesialueiden rajaukset on jouduttu ympäristökeskuksessa tekemään määrärahojen puutteessa pääosin geologisten karttojen pinnanmuodostuksen ja maalajien pohjalta

näin olen kuullut ympäristökeskuksesta kun olen asiasta ollut yhteydessä

niin kuin kerroin niin minuun ovat ottaneet yhteyttä vihannes porkkanan ja perunanviljelijät maitotalousyrittäjät sekä luomuviljelijät

minä pidän erittäin tärkeänä että nyt tästä asiasta keskustellaan ja etsitään keinoja miten voitaisiin tässä asiassa edetä sillä lailla että voidaan turvata hyvän pohjaveden saanti ja myöskin elinkeinoelämän mahdollisuudet toimia

tiedän omalta alueeltakin että pohjavesialuerajaukset ovat muuttuneet ja vaikka niitä koetetaan ottaa viljelyssä huomioon niin ei mahda mitään jos pohjavesialueraja muuttuu

tutkimuksen pohjalta tarkastusvaliokunta suoritti laajan kirjallisen lausuntokierroksen sekä asiantuntijakuulemisen joiden pohjalta mietintö on valmistunut ja mietintö on niin kuin täällä on kuultu saanut erittäin paljon kiitosta tässä salissa

tutkimuksessa on päädytty arvioon

verotulomenetysten lisäksi harmaa talous aiheuttaa epäreilua kilpailua yritysten välillä ja haittaa rehellisten yrittäjien toimintaa niin kuin täällä on useissa puheenvuoroissa todettu

harmaa talous on erittäin laaja ja kehittyvä ilmiö

valiokunnan mielestä harmaan talouden torjunnan on tapahduttava laajalla toimenpideohjelmalla

torjuntaan suunnattavat resurssit on irrotettava tuottavuusohjelmasta niin kuin täällä on todettu ja myös viranomaisten koulutukseen ja käytössä olevan teknologian ajanmukaisuuteen on panostettava ja teknologiaa on kehitettävä

on todettu muun muassa rekisteritietojen ajantasaisuuden tärkeys

tyyppihyväksytyt kassakoneet niin kuin tuossa jo mainitsin ovat eräs väline ja toinen on rakennustyömailla veronumeron saanti tunnistekortteihin mikä on täällä nostettu erittäin keskeiseksi keinoksi torjua harmaata taloutta

kaikki keinot harmaan talouden torjumiseksi on syytä selvittää ja keinoina mainitaan lisäksi muun muassa talousrikosprosessien lyhentäminen käännetty todistetaakka menettämisseuraamusta tuomittaessa seuraamusmaksujen käyttöalan laajentaminen käteisrahan ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen euroopan sisärajaliikenteessä ulkomaisten yritysten lähdevero tai ennakonpidätysvelvollisuuden laajentaminen veronkiertämistarkoituksessa tapahtuvan verosuunnittelun ehkäiseminen

tärkeää on myös rangaistusten koventaminen sillä tällä kertaa talousrikosten rangaistukset ovat kevyempiä kuin muiden rikosten ja se osaltaan sitten ajaa rikollisia talousrikosten puolelle

valiokunnan mielestä myös tulevassa hallitusohjelmassa on sitouduttava harmaan talouden torjunnan tehostamiseen

minusta tämä lakiesitys sopisi kyllä erinomaisesti tänne pääkaupunkiseudulle mutta jos tarkoitus on rajoittaa nimenomaan rakentamista tuolla maakunnissa ja pienemmilläkin paikkakunnilla niin siinä mielessä en tämmöistä ajatusta kyllä voi hyväksyä

tänä päivänä kaavoitusprosessit ovat ehdottomasti liian pitkiä ja nyt on tarkoitus edelleen pitkittää ja viedä valtaa maakunnista ministeriöön ja sitä pidän huonona suuntana

kaupunkikeskuksiin sijoittaminen tänä päivänä on kyllä suuryksiköitten osalta aika mahdotonta hommaa kustannuksia tulee ja liikenne ruuhkautuu ja tämmöistä

valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko on saanut jo hallituksen taholta erittäin perusteellisen valmistelun ja meille on tuotu monipuolinen esitys valiokuntiin käsiteltäväksi

valiokunnissa on hyvin laajasti kuultu maaseutupolitiikkaan liittyviä eri asiantuntijoita ja maa ja metsätalousvaliokunta on laatinut selonteosta perusteellisen mietinnön jossa on hyvin kattavasti maaseutuvaikutukset ja maaseudun edellytykset otettu huomioon

ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää nopeaa lisäystä uusiutuvan energian käyttöönotossa ja tältä osin me saimme juuri hallituksen esityksen energiapaketista

arvoisa puhemies

ehkä jonkinmoinen kehitys on kuluttajien keskuudessa että ollaan siirtymässä ehkä halvempiin tuotteisiin mutta kun meillä on euroopan toiseksi kallein ruuan arvonlisävero niin jos talous heikkenee ja osalla kansalaisista elintaso edelleen laskee työttömyyden tai muun takia sitä tärkeämpää on että rahaa riittää ruokaan

maaseutua tarvitaan elintarvikehuoltovarmuuden ja kotimaisen bioenergiatuotannon varmistamiseksi sekä edelleen metsäteollisuuden raaka aineen tuottajana niin kuin täällä on jo todettu

päivittäistavara elintarvikekauppa myös työllistää ja on työllistänyt viime vuosina todella merkittävästi niin että siinäkin mielessä työllisyydenkin kannalta on erittäin tärkeää että meillä ostovoima säilyy

nyt sitten tulevaisuudessa metsäteollisuuden oma kilpailukyky ja tuotekehitys tulevat ratkaisemaan mikä merkitys sillä tulevaisuudessa on

alkutuotantoa ei voi irrottaa maaseutupolitiikasta ja tämänhän on maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään kyllä lähtökohtana hyvin huomioinut

työ ja toimeentulo on maaseudun asutuksen perusta ja maatalouden tulokehitys on melkoinen huoli ollutkin

mutta globaalit markkinat ovat vaikea alue vaikuttaa ja täytyy katsoa vaan rohkeasti tulevaisuuteen ja uskoa että parempia aikoja maatalouden kannattavuudenkin osalta edessä olisi

työvoimaa ei ole tarvittu enää läheskään siinä määrin kuin takavuosina ja uusia toimeentuloedellytyksiä on jouduttu rakenteen muutoksen ohella etsimään maaseudulla

monet tilat ovat panostaneet uusiin elinkeinoihin ja monipuolistaneet tuotantoa ja uutta elinkeinotoimintaa on koetettu virittää maaseudulla

tämä edellyttää edelleenkin panostusta koulutukseen tutkimukseen ja neuvontaan jotta maaseudun elinkeinot jatkossakin voisivat menestyä ja täyttää niille asetettavat odotukset

nykyaikainen yritystoiminta vaatii että nopeat laajakaistayhteydet toimivat

mutta tapa millä niitä turvataan niin siinä sen osalta millä tavalla niitä tuotetaan varmaan vallitsee erilaisia näkemyksiä

laxellia niin hän tuntui painottavan kuntaliitoksia tämän rakennekehityksen hoidossa mutta tärkeä vaihtoehto on kuntien välinen yhteistoiminta ja silläkin tiellä pitää voida edetä

maaseutu tarvitsee yhdenvertaisen aseman muuhun maahan nähden infrastruktuurin ja palveluiden tarpeen huomioimisessa ja globaalit haasteet uusiutuvan energian ja ruuan tuotannon osalta edellyttävät panostusta osaamiseen

maaseutuvaikutukset on huomioitava kaikessa päätöksenteossa niin kuin valiokunta on nähnyt

esimerkiksi meillä hämeenkyrössä hiljattain käyttötarkoituksen muutosasioissa samoilla maankäyttö ja rakennuslain pykälillä oli aiemmin myönnetty käyttötarkoituksen muutos mutta seuraava kaavoittaja samalla alueella tuki samoja tukee savuiset päätöksistä kantamassa teki vastaavassa asiassa kielteisen päätöksen ja samat maankäyttö ja rakennuslain pykälät olivat kyseessä

sen suhteen on korjaamisen tarvetta ja monissa muissakin asioissa voidaan vielä löytää parempia ratkaisumalleja jotta voidaan maaseudun elinvoimaisuus jatkossa turvata

työllisyys ja nimenomaan nuorten työllisyys on meille kaikille erittäin tärkeä kysymys

toki tässä näkyy että eu vaalit ovat edessä ja koulut ovat juuri päättyneet mutta siitä huolimatta keskustelu on paikallaan ja täällä on saatu hallituksen taholta hyviä vastauksia

pirkanmaan edellisessä maakuntakaavassa oli kaupan suuryksikköhanke jonka oli maakuntaliitto yksimielisesti hyväksynyt mutta ympäristöministeriö sen tyrmäsi

te keskuksen rahoitustarpeitten osalta täällä on nyt hallituksen taholta kuultu että rahaa riittää syksyn lisätalousarvioon asti ja on todella tärkeää että sitä rahaa nyt sitten on käytettävissä ja voidaan tähän nuortenkin tilanteeseen vastata

hallitus sinänsä on toiminut erinomaisesti ja täytyy sanoa että vanhasen ykkösen ja vanhasen kakkoshallituksen ohjelmissahan työllisyys on avainkysymyksiä

muun muassa ed

valiokunnan puheenjohtaja tältä osinkin tämän asian nosti esille ja muutenkin valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän mietinnön kyllä seikkaperäisesti niin että siinä mielessä haluan kuitenkin omalta osaltanikin joihinkin asioihin puuttua

valiokuntahan on jo aiemmin puuttunut tähän tilinpäätöskertomuksen aikaistamiseen ja eduskunta on tältä pohjalta edellyttänyt hallituksen antavan valtion tilinpäätöskertomuksen eduskunnalle huhtikuun loppuun mennessä

no tässä aikataulussa ei ole pystytty pysymään ja valtiovarainministeri on tästä kyllä selvityksen antanut ja tältä osin ollaan varmaan parempaan käytäntöön menossa

tässä yhteydessä tullaan ministeriön mukaan myös arvioimaan niitä välttämättömiä säädösmuutoksia joita valtion tilinpäätöskertomuksen aikaistaminen eduskunnan toivomalla tavalla huhtikuun loppuun mennessä annettavaksi edellyttää

mietinnössä on puututtu yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen esittämistapaan

tämä on asia mihinkä valtiontalouden tarkastusvirasto on jälleen puuttunut ja valiokunta haluaa painottaa myös yhdistettävän kertomuksenkin sisällön kehittämisen tarpeen ohella tätä vaikuttavuustietojen merkitystä ja tältä osin myös sitten tilinpäätöskertomuksen ja hallituksen toimintakertomuksenkin merkitystä

arvoisa rouva puhemies

maatalouden merkitys tulevaisuudessa tulee kasvamaan koska ruuan riittävyys tulee olemaan suuri kysymys ja meidän pitää tälle puolelle panostaa

valiokunta on puuttunut myös siihen että hyvien tulosten lisäksi halutaan tietoa myös toiminnan puutteesta ja epäkohdista sekä niiden syistä